arvoisa rouva puhemies

juha sipilän hallituksen yksi keskeisimpiä tavoitteita on tarpeettomien normien vähentäminen ja hallinnollisen taakan keventäminen sekä kaiken sääntelyn sujuvoittaminen

tämä on melko pieni lakiesitys mikä meillä kansanedustajilla tänään edessä on mutta tämä on jälleen kerran yksi oikea askel tässä tarpeettoman sääntelyn keventämisessä

olen myös erittäin onnellinen siitä että hallitusohjelman kirjaus omaisuudensuojan vahvistamisesta ja maanomistajien oikeusturvan kohentamisesta tulee näin todelliseksi ja vihdoin ja viimein metsien omistajilla ja maanomistajillakin on jotakin suojaa pitkästä aikaa tässä maassa

lisäksi tästä tunteita herättävästä eliöstä nimeltä liito orava on todettava se asia että vaikka liito orava on suojeltu niin kyllähän liito oravan kannat aika hyviä suomessa ovat

arvoisa puhemies

luontoa voi suojella ja luontoa voi käyttää ja siitä nauttia järkevällä maalais ja kaupunkijärkitavalla ja tämä lakiesitys vie sitä omalta osaltaan eteenpäin

tuen valiokunnan kantaa

rouva puhemies

nyt käsittelyssä oleva lakimuutos on melko pienehkö ja voi vaikuttaa tekniseltäkin mutta tässä on kuitenkin kysymys isosta voitosta kunnalliselle itsehallinnolle ja suomalaiselle paikalliselle demokratialle

arvoisa puhemies

sanotaan että tikulla silmään sitä joka vanhoja muistelee enkä nyt hirveästi vanhoja muistele mutta totean sen että tällä kuluneella kunnallisvaalikaudella varovasti arvioiden ainakin satoja tunteja korkeasti koulutettujen hyväpalkkaisten viranhaltijoitten ja kuntien työntekijöitten aikaa on mennyt näitten erilaisten kuntarakenneselvitysten ja sote lausuntojen tekemiseen

no nyt juha sipilän hallituksen aikana on palattu jälleen alhaalta ylöspäin tapahtuvaan järjestykseen ja sote uudistuksen sekä kuntarakenteen yhteys katkaistaan

kunnat itse tietävät mikä on paras mahdollinen selvitysalue mikä on paras mahdollinen strategisen kuntaliitoksen lähtöalue

pakko kommentoida edustaja timo heinosen puhetta sillä tavalla että käytännössä jalasjärven kunnan ajoivat pakkoliitokseen edelliset kataisen ja stubbin hallitukset

ilmeisesti silloisen kokoomuslaisen kuntaministerin piti jotakin aikaansaannoksia ja joku pakkoliitos saada aikaan ja joku kuntaliitos suomessa kun keskustan aikana niitä ilmeisesti tuli enemmän ja kokoomus ei saanut mitään aikaan vaikka ärhentelyä oli kovasti

arvoisa puhemies

täällä keskustelussa on unohtunut se asia ottaa huomioon että meillä vaalit yhdet maailman luotettavimmista vaaleista vapaat salaiset suhteelliset vaalit joiden tulos lasketaan vielä hyvin nopeasti suorittavat vapaaehtoiset ihmiset

kaikkien meidän eduskuntaryhmien ja monien eduskunnan ulkopuolisten puolueitten aktiivit suorittavat nämä vaalit ja se on melkoinen kökkä ja talkooponnistus jokainen vaali niin kuin täällä on jo aiemmin tullut esille ja tätä ei voi tässä keskustelussa vähätellä

haluan kiittää hallitusta ja ministeri lindströmiä siitä että tässä lakimuutoksessa on nyt pidetty niin sanottu maalais ja kaupunkilaisjärki mukana

vaalien pitää näyttää toimitettuina luotettavilta ja uskottavilta mutta liian byrokraattisiin liian monimutkaisiin esteellisyyssäännöksiin ei kannata mennä

arvoisa puhemies

hän tietää itse mitä se vihreä talous on mitä se biotalous on mistä vasemmisto oppositiokin oikein mielellään täällä aina kertoo

jaan sen huolen mikä täällä keskustelussa on noussut esille että meidän pitäisi saada enemmän ihmisiä osallistumaan puoluetyöhön pitäisi saada ihmisiä lähtemään vaaleihin ehdolle

meillä on nyt maassa pääministeri joka tietää todella maaseudun elinkeinojen arjen maaseudun arjen ja toivoisinkin vähän valoa sinne vasempaankin laitaan

kun naistenpäivää vietetään niin olisi erittäin tärkeää että kuntapolitiikkaan ja maakuntapolitiikkaan osallistuvien naisten osalta jos heillä on pieniä lapsia se aito perhehoitoapu minkä nytkin kuntalaki mahdollistaa todellakin toteutettaisiin

ihmiset pitävät suorista vaaleista henkilöitten valitsemisesta

kyllähän tässä on nyt pakko kysyä kun tuossa edustaja lindtman otti esille tämän puheenvuorossaan onko sdpn eduskuntaryhmällä ja sosialidemokraateilla jotakin sitä vastaan että meillä valitaan suoraan maakuntapäättäjät

haluaisin nyt kysyä eikö sdp hyväksy suoria vaaleja maakuntiin pitääkö välillisesti jossain työväenyhdistyksessä valita keitä sinne maakuntahallintoon tulee mukaan

ja haluan nyt selvyyden vuoksi todeta että myös sdpn puoluesihteeri sosialidemokraattisen puolueen puoluesihteeri on ollut siinä työryhmässä joka näitä vaaleja on pohtinut

toivon että vaikka nyt tuomareitten koulutusjärjestelmää uudistetaan niin edelleenkin meillä pysyisi tuomioistuinharjoittelujärjestelmä tämä niin sanottu varatuomareitten auskultointijärjestelmä sillä pidän tärkeänä että juristit monipuolisesti tuntevat tuomioistuinten toimintaa ja meillä myös tulee tuomareita monista eri taustoista

haluan nyt kyllä kommentoida oppositiolle tästä käräjäoikeusuudistuksesta jota nyt ei käsitellä joka tulee myöhemmin meidän käsittelyymme että tässä kyllä digitalisaatiota hyödyntämällä ja turvallisuuslaitteet niihin nykyisiin saleihin mitkä jäävät jäljelle laittamalla me pystymme oikeusturvan varmistamaan ja

arvoisa herra puhemies

olen itse tullut politiikkaan mukaan rakentamaan tulevaisuutta enkä mielelläni siksi katso peruutuspeiliin mutta nyt peruutuspeiliin vilkaisemiseen on kyllä syytä

suomen suunta oli muutettava

arvoisa puhemies

näissä tulevaisuuden isoissa asioissa on ensimmäisen vuoden aikana saatu tai ollaan saamassa ratkaisuja aikaan

herra puhemies

työllisyys ja yrittäjyyspaketit koko maahan kohdistuvat elvyttävät liikennehankkeet ja se että valtion tase laitetaan luomaan uutta työtä täydentävät tätä yhteiskuntasopimusta

muistutan että viime vaalikaudella sdpllä oli kaikki keskeiset työllisyyteen ja talouteen liittyvät ministerinsalkut

tähän sdp ei pystynyt

tähänkään sdp ei viime kaudella pystynyt

keskustan mielestä on oikein että myös mahdolliset yhteiskuntasopimuksen veronalennukset tullaan kohdistamaan pieni ja keskituloisiin

herra puhemies

arvoisa puhemies

suomalaisten on hyvä muistaa että sdp esitti ennen vaaleja omassa eduskuntavaaliohjelmassaan satojen miljoonien eurojen säästöt koulutukseen

nythän ei käsitellä tätä mistä edustaja feldt ranta äsken puhui mutta minä nyt edustaja lindtmanille vähän kirkastan tätä asiaa sitä mitä tarkoittaa digitalisaatio oikeudenkäynneissä

se tarkoittaa sitä kun otettiin alajärvi esille alajärven ankkurit alajärvi on mukava paikkakunta että sinne voidaan kunnanvirastolle laittaa videointiyhteydet josta sitten voi tulla vastaaja todistaja

hänen ei tarvitse ajaa autolla seinäjoelle ei tarvitse ajaa autolla vaasaan ei tarvitse ajaa autolla kokkolaan vaan kunnanvirastolta tai vaikka maamiesseurantalolta hänellä on videoyhteydet sinne käräjäoikeuteen ja siellä on riittävä kokoonpano sitten joka ratkoo sitä asiaa

arvoisa puhemies

tämä sdp on rakentanut suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja tämän sdpn kanssa olen itsekin tehnyt yhteistyötä esimerkiksi kunnallispolitiikassa ja nuorisopolitiikassa

nyt tällä ratkaisulla joka tulee syksyllä käsittelyyn mistä sdp nyt huutaa varataan varat siihen että kaikkiin saleihin joissa jatkossa istutaan on kunnon tietotekniikkayhteydet

arvoisat edustajat lindtman marin razmyar räsänen nurminen olen oppinut tuntemaan teidät visionäärisinä nuorina poliitikkoina

eikö juuri meidän sukupolvemme pitäisi yhteistyössä hakea ratkaisuja paremman tulevaisuuden rakentamiseksi ja vahvistaa uskoa siihen että tästäkin selvitään

arvoisa rouva puhemies

en voi ymmärtää että tekin olette lähteneet mukaan tähän sdpn vastakkainasetteluun ja ihmisten pelotteluun hyvinvointiyhteiskunnan alasajosta ja kaiken myymisestä

jaan edustaja sarkkisen huolen siitä että kyllä meidän pitää jatkossakin kuulla tässä sote uudistuksessa ja aluehallinnon uudistuksessa alueita

herra puhemies

mutta jos aletaan sanella ministeriöstä aletaan sanella hallituksesta tiedetään täällä paremmin kuin alueilla niin silloin tulee konkelo mitään ei enää tapahdu

käsittelyssä olevan perustuslain lepäämään jääneen muutosesityksen kohdalla on useita ongelmia joita keskustelussa onkin jo tuotu esille

on äärettömän tärkeää että alueellinen edustavuus meidän eduskunnassa säilyy mahdollisimman hyvänä sillä jos vaalipiirit muuttuvat hyvin suuriksi epämääräisiksi yksiköiksi se on omiaan vieraannuttamaan ihmisiä politiikasta se on omiaan vähentämään äänestysaktiivisuutta

niin ikään jo tällä hetkellä meidän vaalijärjestelmässämme on ongelmana nähtävä se että vaalikampanjoiden hinnat ovat paikka paikoin nousseet aika suuriksi ja jo tämä käytännössä nostaa kynnystä siihen ketkä lähtevät mukaan politiikkaan ketkä lähtevät pyrkimään eduskuntaan

niin ikään aivan kuten edustaja tölli perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja tuossa hyvin toi esille on erittäin erikoista että tällaisia demokraattisen oikeusvaltion kivijalka asioita on yritetty muuttaa satunnaisella enemmistöhallituksella käymättä läpi todellista koko poliittista kenttää koskevaa keskustelua

arvoisa puhemies

heitänkin ilmoille jo aikaisemmin pohditun esityksen siitä että vaikkapa tasauspaikkajärjestelmä tulisi tai ehkä pitäisi harkita jopa osittaista listavaalia tämän puolueiden välisen suhteellisuuden parantamiseksi

edustaja strand otti esille erittäin tärkeän asian

ollaanko mietitty voisiko vastaanottokeskuksissa harjoittaa pienimuotoista työtoimintaa niin että heti maahan saapuvat turvapaikanhakijat oppisivat sen että suomessa pitää tehdä töitä että voi elättää perheensä ja pärjätä tässä maassa

täällä edustaja hassi vieritti keskustan niskaan ikään kuin syyn tai kunnian liito oravan suojelusta ja otan siitä kopin kyllä me voimme ottaa vastuuta siitä että tarkastellaan ihan aidosti sitä onko liito orava enää silmällä pidettäväkään laji koska kyllähän sitä niin paljon on kuitenkin ihan lähellä kirkonkyliä ja kaupunkiympäristöjäkin

onko hallitus valmis poistamaan kaikki karenssiajat turvapaikanhakijoilta niin että ei ole mitään makoiluaikaa joutenoloaikaa siellä vastaanottokeskuksessa

mutta sen sijaan sellainen laji joka tuntuu nousseen jälleen kerran monen rakennushankkeen tielle monen infrahankkeen tielle on tämä viitasammakko

arvoisa puhemies

hämmästelin tuota edustaja halmeenpään puheenvuoroa kun tiedän hänet maakunnan naiseksi ja sellaiseksi joka tuntee todella olosuhteet tampereenkin pohjoispuolella

te ette luota ihmisiin jotka elävät maaseudulla ja jotka elävät luonnosta te uskotte että heillä ei ole tietotaitoa te uskotte että he ovat ahneita ja ottavat irti siellä kaiken mikä on mahdollista

rouva puhemies

rouva puhemies

tässä keskustelussa on nyt minusta unohtunut se että yksikään kansakunta ei ole koskaan vaurastunut veroilla lainalla eikä kulutuksella vaan kaikkien kansakuntien vaurastumisen perusta on aina ollut työ ja säästäminen

ja samassa yhteydessä kun on ne tietojärjestelmät kunnossa itse näen että tulevaisuudessa pitää hovioikeuskäsittelyn olla pääosin videoiden katsomista sähköisen materiaalin läpikäyntiä

suomalaisilla pankkitileillä makaa miljardeja euroja käytännössä nollakorolla tai pikemminkin miinuskorolla kun inflaatio niitä nakertaa

pidänkin erittäin tärkeänä että samalla kun suitsitaan tämmöisiä älyttömiä sijoituksia vääränlaisia johdannaisia niin me kannustamme tavallisia työssä käyviä keskiluokkaisia suomalaisia säästämään ja piensijoittamaan

taloudellisen ymmärryksen ja sivistyksen lisääminen on erittäin tärkeää ja sijoitusrahastot ovat siihen yksi hyvä keino ja niitten turvallisuuden lisäämistä kyllä tuen täysin

toivon kuitenkin että maamme hallitus hyvä hallitus ottaisi nyt myös hallitusohjelmassa olevan kirjauksen näitten pienten pörssiosinkojen verovapaudesta toteen

olisi hyvä että pienet muutaman sadan euron osingot olisivat verottomia niin että suomalaiset siirtäisivät niitä omia pankkitalletuksiaan kotimaisten pörssiyhtiöitten osakkeisiin ja saataisiin sitä omistusta sinivalkoisiin suomalaisiin käsiin

minusta olisi myös erittäin tärkeää selvittää mitenkä suomalaisten sijoituskäyttäytymistä saataisiin pankkitileiltä ja kiinteistösijoituksista entistä enemmän myös listaamattomiin osakeyhtiöihin pieniin yhtiöihin kasvuyhtiöihin ja startupyhtiöihin ja sillä tavalla oikeasti saataisiin tämän maan talous kuntoon ja sitten siitä eteenpäin nousuun

on oikein mukavaa kuulla että vihreässä eduskuntaryhmässä uskotaan suomalaiseen ihmiseen suomalaiseen maanomistajaan ja maaseudulla asuvaan yrittäjään ja muuhun toimijaan

mutta kun katsoo nyt teidän tämänkin vaalikauden kantojanne te ette halua että maakuntakaavat eivät käy leimattavina ympäristöministeriössä te ette halua että liito oravasta tulee vähemmän merkintöjä ja vähemmän sääntelyä metsään te ette nyt ilmeisesti halua kun katsoin esityslistaa myöskään sitä että kunnat voivat päättää rakentamisen poikkeamisista

mistä muusta tämä kertoo kuin siitä että vihreä eduskuntaryhmä uskoo ylhäältä alaspäin tapahtuvaan saneluun tämmöiseen keskittävään vihreyteen ei realistiseen vihreyteen

tässähän tämän koko keskustelun lähtökohta on se että tässä salissa on hyväksytty yksi kansalaisaloite puolisentoista vuotta sitten

tässä keskustelussa esille tulleet näkemykset kun tiedetään että vastakkainen kansalaisaloite on piakkoin todennäköisesti tulossa eduskunnan käsittelyyn kuvaavat näitä meidän perustuslakiimme tuodun kansalaisaloitejärjestelmän ongelmia